arvoisa herra puhemies

kriisinhallinta on se sitten sotilaallista tai siviilikriisinhallintaa on pitkäkestoista työtä työtä jota tehdään vaikeissa olosuhteissa ja usein monien vuosien aikana

sipilän hallitus hallitusohjelmassaan lähti säästämään satoja miljoonia euroja kehitysyhteistyöstä ja myös kymmeniä miljoonia euroja kriisinhallintatyöstä

arvoisa herra puhemies

näin ollen onkin syytä ja perusteltua kysyä olisiko ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon aikana aika päivittää suomen ja myös sipilän hallituksen ja koko tämän eduskunnan yhteisellä selvitystyöllä kriisinhallinnan kokonaisuus

arvoisa rouva puhemies

eikö tämä teidän esittämänne malli juuri ole pahimmillaan sitä kaikkein pahinta pakottamista ja keskittämistä joita te itse täällä usein puheenvuoroissanne vastustatte

itsekin hallintovaliokunnan jäsenenä kuuntelin mielenkiinnolla tätä keskustelua jossa on kyllä jo tämmöistä kevään lämpöä ilmassa

millä ihmeellä te aiotte meidät lahtelaiset ja päijäthämäläiset pakottaa teidän malliinne kotikuntamaakunta malliin jossa kaikki sosiaali ja terveyspalvelut pääsääntöisesti monet muutkin palvelut keskitetään pois peruskunnilta

tällä tarkoitan henkilömäärän lisäksi myös budjettimäärärahoja ja kriisinhallinnan resurssien sisältöä

niin kuin ministeri soini tässä selontekokeskustelun aikana totesi kriisit tuskin pysähtyvät tällä hetkellä syyriassa tai irakin alueella käytäviin sotatoimiin vaan kriisien eskaloitumisen vaara on suuri

tähän viitaten toivonkin että valiokuntakäsittelyssä myös hallituspuolueet ja ministeri myöhemmin herkällä korvalla ottavat myös täällä oppositiosta ja miksei hallituksen sisältäkin kumpuavia keskeisiä kysymyksiä tulorajoista perheenyhdistämisen ja kotouttamisen välisestä suhteesta alaikäisistä ja niin edelleen

eikö se ole pahimman sortin pakottamista

se että hallituksen esityksessä pääasiallisessa sisällössä esitetään voimaantuloa kiirehtien ensi tilassa antaa tietenkin aiheen epäillä sitä saadaanko tälle lainvalmistelulle riittävä kuuleminen aikaan

kohdistan tämän rohkaisun erityisesti oppositiolle

ministeri soininkin mukaan yhtenä varteenotettavana suuntana kriisien leviämiselle on libyan alue

vaikka täällä on kerrottu että hallituksen esitystä olisi viilattu parempaan suuntaan tuntuu uudistettu esitys kuitenkin hieman kompromissilta enemmän kompromissilta kuin halulta purkaa laajemmin hallintoa ja siirtää seinistä rahaa sitä tarvitseville eli taiteilijoille

mutta näin perusuraltaan kyllä olen hyvin paljon samalla linjalla kuin ryhmäpuheenjohtaja lindtrman siitä että pohjoismaisten käytäntöjen yhtenäistäminen on tarpeen euroopan alueen käytäntöjen yhtenäistäminen on tarpeen

ja riittävä kuuleminen on saatava aikaan koska ihmisoikeudet ovat tämän sivistysvaltion perusta ja niiden pitää olla myös meidän lainsäädäntömme perusta

arvoisa herra puhemies

on ihan ymmärrettävää että jo merkittäväksikin poliisipuolueeksi noussut perussuomalainen puolue kärsii tässä keskustelussa koska viime kaudella välikysymys tehtiin asiasta jossa nyt viedään vielä alemmalle tasolle

kidutus poliittinen vaino kansanmurha tällaiset uhat uhkaavat tuhansia ihmisiä niitä mahdollisesti kymmeniätuhansia turvapaikanhakijoita

siltä osiltaan tuen kyllä tämän hallituksen peruslinjan rakentamista mutta tietenkin toivon että nämä ongelmakohdat pystytään kampaamaan mahdollisimman hyvin pois

aikaisemmin hyväksytyt tavat tehdä asioita eivät välttämättä ole parhaat mahdolliset tässä ajassa

hallituspuolueella on valta kehyksissä sitä valtaa käytetään ja tätä vastuuta ei edes ryhmäpuheenjohtaja terho voi väistää

arvoisa herra puhemies

kysyn arvoisalta ministeriltä jolle kyllä annan tunnustusta tästä selontekotyön tuomisesta tänne saliin valmistelusta myös koko virkakunnalle tästä täydennyspoliisijärjestelmän käyttöönotosta

tässä on nyt enemmän keskustalaisessa puheenvuorossa toive virittää sellaista mielikuvaa että paluu vanhaan olisi ratkaisu uusien ongelmien käsittelyssä

meillä tehdään kuntaliitosneuvotteluita meillä käydään keskustelua sote alueesta

alkuperäisessä esityksessä taidetoimikuntia olisi muun muassa keskitetty lahteen ja se esitys näin lahtelaisenakin on hyvä

seinistä ja rakenteista on saatava lisää resursseja irti niitä tarvitseville taiteilijoille

edustaja saarakkala istumme samassa valiokunnassa ja olen saanut teistä hyvin hyvän kuvan ja asioihin paneutuvan kansanedustajan kuvan ja en halua uskoa todeksi sitä että olette valmiit nopeuttamisen kustannuksella laskemaan laatutasoa tämmöisessä ihmisoikeuksiin liittyvän selvityksen laaditaan suola ja liittyvässä selvityksessä jolla ihmiset saisivat sen oikeuden jonka oikeusvaltio pystyy heille tarjoamaan

vaikkakin tilanne on poikkeuksellinen vaikkakin joukossa on myös henkilöitä jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa tai ihmisoikeuksien näkökulmasta niin herkässä tilanteessa en halua uskoa siihen että suomessa asioita käsittelemään rakennetaan sellainen automaatti että me toimitamme suomesta maahan saapuneista ihmisistä ne kaikkein suurimmassa hädässä olevat ihmiset takaisin kidutuksen ihmisvainon ja muun karmeuden keskelle

arvoisa herra puhemies

kysyisin ministeriltä

tähän ampuma aselakiin ehdotetaan nyt kahta lääkärien ilmoitusvelvollisuutta koskevaa muutosesitystä

tästä edellisen ampuma aselain jälkeen syntyneestä tilanteesta mieleeni on jäänyt muun muassa se että lääkärit ovat useaan eri otteeseen tuoneet esiin että on ollut hyvin vaikeaa välillä vetää linjaa siitä onko henkilö kykenevä saamaan asetta käyttöönsä vai ei

tärkeää on että suomen perinteinen ja kansallinen presidentin johdolla vedetty ulkopolitiikan perinteinen linja säilyy myös jatkossa

kuinka lääkäreiden osaaminen ja koulutus tässä lainuudistuksen yhteydessä varmistetaan niin että tämmöinen rajanveto aseen myöntämisen yhteydessä tulisi lääkärille helpommaksi kuin se tällä hetkellä ehkä on

jatkuvuus näissä asioissa on pelkästään hyvä asia

nyt aika seurantaryhmältä loppui kesken

otetaanko sinne selontekoon myös rahat

poliisin resurssien osalta täytyy sanoa että kyseessä tämänkään rahan osalta ei ollut tason nosto vaan ainoastaan kapenevan kehyksen laskun paikkaus

edustaja savio tuosta taisi jo poistua mutta väite siitä että suomessa jaellaan turvapaikkapäätöksiä osoittaa kansanedustajalta joko tietämättömyyttä tai sitten välinpitämättömyyttä

yksi kolmasosa suomessa turvapaikkahakemuksen jättäneistä henkilöistä saa turvapaikkapäätöksen ja tämä taso on kyllä hyvää eurooppalaista tasoa monellakin tavalla

keskustelu on päätynyt pääasia että hallinto päättyi

asia lähetettiin talousvaliokuntaan jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto keskustelua keskustelu on päätynyt asennetaan talousvaliokuntaan jolle lakivaliokunnan on annettava lausunut

hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja mattila esitteli hyvin ja kattavasti tämän tullilain uudistuksen ja valiokuntavaiheen

tämän tullilain valmistelu ei valiokunnassa sen valiokunnan historian aikana kun itse olen valiokunnassa viiden vuoden ajan ollut kuulu niihin kaikkein helpoimpiin lainvalmisteluihin

lopputulos on varsin hyvä vähintäänkin niin hyvä että sen tänne saliin on voinut tuoda

sen kyllä arvaa koska valiokunnan puheenjohtajana toimii opettaja ja edustaja lipposelle myös iso kiitos tästä koulutusvientiasiasta joka myös tämän kirjasen kautta on esiin nostettu

yhden asian erityisesti haluan nostaa esiin ja se liittyy tullilain yhteydessä yleislain yhteydessä olevaan voimankäyttökokonaisuuteen ja toivoisinkin että jatkossa viranomaisten voimankäyttöoikeudet pystyttäisiin valmistelemaan laajemmassa yhteistyössä eri ministeriöiden välillä ja ministeriöiden sisällä olevien muun muassa poliisiosaston ja poliisihallituksen ja niin edelleen kanssa

olen myös itse työskennellyt koulutusalalla ja haluan nostaa kun ministeri on paikalla esiin myös yhden esimerkin oman kokemukseni kautta ja se on teoriaopintojen ja käytännön oppimisen yhdistäminen ammatillisen toisen asteen puolella

kirjasessa viitataan myös oppimisympäristöön ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tämä oma esimerkkini tulee siitä maailmasta kun opiskelijat toisella asteella syystä tai toisesta eivät meinaa pärjätä perusopetusryhmässä siinä aikataulussa joka opintosuunnitelmiin on laadittu

pidän myös erittäin tärkeänä kohtaa joka löytyy myös valiokunnan mietinnöstä

tullilain seurannasta täytyy tavalla tai toisella ministeriön antaa siinä vaiheessa kun tullilaista on hankittu riittävät kokemukset arvio hallintovaliokunnalle siitä millä tavalla valiokunnan ja hallituksen esitykset tullilain sisällä vaikuttavat tullin toimintaan

usein yhtenä syynä tähän on muun muassa kouluallergia joka liittyy myös hyvin paljon murrosikäisen nuoren elämänhallintaan

niin kuin puheenjohtaja totesi valiokunnan mietintö oli yksimielinen ja muiltakin osin valiokunnan työskentely hyvin kattavaa

työpajakouluja tarvitaan tämäntyyppiseen tarpeeseen ja kysynkin ministeriltä pitäisikö työpajatyyppisiä oppimisympäristöjä lisätä että meillä olisi tarjota koulutuspaikkoja myös näille nuorille joilla tällaisia hetkellisiä opiskelumotivaatioita on

vähän tuossa edustaja korhonen nosti tätä suomalaista oppimista esiin ja tätä oppimiskulttuuria

olen itse törmännyt tämmöiseen aikadimensiokäsitykseen elikkä suomessa ajatellaan niin että opitaan joku tietty asia tai ammattitaito tietyssä ajassa sen sijaan että oppimista mitattaisiin enemmänkin laadullisilla määreillä mitattaisiin sitä oppimista ja ennen kaikkea ihmisen kykyä uudistua

henkilöstövähennykset on osattu hoitaa henkilöstö huomioon ottaen ja vähennykset on maksimista minimoitu vaikka niin kuin ministeri tässä totesikin ikäviltä irtisanomisilta ei voitu välttyä

muu valtionhallinto voisi näissä asioissa ottaa kyllä mallia puolustusvoimilta siinä millä tavalla tämmöiset muutostilanteet yli ja läpi viedään

voisiko puolustushallinto näyttää esimerkkiä myös ict hankkeiden osalta muulle valtionhallinnolle siitä millä tavalla ict kuluja voidaan kestävällä tavalla vähentää

lopuksi vielä pyytäisin ministeriltä mielipidettä tuohon edelliseen kysymykseeni tästä parlamentaarisen valmistelun huomioonottamisesta yli vaalikausien silloin kun puhutaan ulko ja turvallisuuspolitiikasta

nyt tehdään sisäisen turvallisuuden selontekoa loppukeväästä mahdollisesti alkusyksystä ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa ja yhdyn näihin puheenvuoroihin ja käsityksiin siitä että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kokonaiskuva pitää tässä tasavallassa yhdistää kokonaiskuvaksi koska näillä molemmilla osapuolilla on vaikutuksia toisiinsa

edustajat heinäluoma kääriäinen ja kanerva mainitsivat tässä jo aikaisemmin utvan ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan

kuulisin mielelläni tässä teidän näkemyksenne siitä tulisiko tässä muuttuneessa ajassa vahvistaa sisäministeriön roolia ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan jäsenenä

kiitos

olisi ihan mukava kuulla jos täällä salissa olisivat perussuomalaisten puheenjohtaja ja ryhmäpuheenjohtaja ovatko perussuomalaiset sitä mieltä että pankkeja ei saa verottaa

arvoisa herra puhemies

tämä on mielenkiintoinen kysymys

valitettavasti puheenjohtaja ei ole vastaamassa täällä tästä asiasta ei sen paremmin ryhmäpuheenjohtaja kuin myöskään puolueen puheenjohtaja

kukapa meistä veronkorotuksia laajemmin rakastaisi mutta näillä veronkorotuksilla suurilta osin rahoitetaan myös varsin suuret perusturvan parannukset joita tämä hallitus pystyy tekemään tästä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta vaikeana aikana

nyt yritetään löytää rahaa niihinkin tärkeisiin asioihin joita oppositiopuolueiden edustajat tässä salissa ovat äänekkäästi vaatineet kesästä asti

nyt puolustusvoimauudistuksen jälkeen päästään sille tasolle johonka tätä puolustusvoimien tasoa alun perin pyrittiin saamaan ja on positiivista että niin kertausharjoitusten kuin maastovuorokausien osalta päästään sille tavoitetasolle

arvoisa herra puhemies

tässä reilun kahden tunnin aikana käydystä keskustelusta on tullut kyllä sellainen kuva että keskustan innovaatio tähän meille kaikille tärkeään kunta asiaan lähinnä sopii tuonne teidän viikonlopun puoluekokoukseenne rovaniemelle kuntamörköpiirileikiksi

kun sata vuotta sitten ensimmäisen maailmansodan aikaan ranskalainen kenraali foch kutsui lentokoneita mielenkiintoisiksi leluiksi tai laitteiksi ja näyttää siltä että puolustusvoimien keskeisimmäksi välineeksi viime vuosien ja vuosikymmenten aikana on tullut nimenomaan ilmavoimat olisiko horneteja korvaavan suorituskyvyn suunnittelutyön aloittamista syytä hieman aikaistaa

ihan selkeätä uutta avausta tai oikeastaan vanhojen linjojen jälkeen eteenpäin menemistä ei teidän puheenvuoroissanne ikävä kyllä ole tullut mutta haluan siitä huolimatta hyvätapaisena sosialidemokraattina kiittää keskustaa paras hankkeesta

teitä tarvitaan varsinkin kun perussuomalaiset ryöstöviljelevät teidän tontillanne huolellaan maaseudusta ja ikävä kyllä vielä kaiken lisäksi meidän kaupunkilaisten kustannuksella

viime viikolla tässä salissa keskusteltiin puolustusvoimauudistuksesta ja silloin keskusta arvosteli maan hallitusta siitä että hallitus menee kenraaleiden selän taakse mutta kun on kuunnellut tämänpäiväistä keskustelua niin on tullut kyllä kuva että keskusta menee nyt tällaisten opportunistiprofessoreiden selän taakse etsii perusteluita vastustaa lähinnä uskon että näyttääkin siltä ja sen lisäksi kuulostaa ideologisin perustein kuntarakenneuudistusta

ehkä hieman ihmettelen tätä keskustan intoa maakuntahallinnon pystyyn nostamiseksi uudella tavalla tällä niin sanotulla eurooppalaisella tavalla

toivon että te keskustalaiset tulette pois perunakuopastanne tartutte siihen käteen jonka sdp teille on jo ojentanut tulette mukaan tekemään parempaa kuntarakennetta joka turvaa myös meidän lastemme palvelut tulevaisuudessa

täällä on käyty tänään hyvää keskustelua ja niin kuin edustaja heinäluoma tuossa aikaisemmin totesi ulko ja turvallisuuspoliittisen keskustelun voi sanoa uusi ydin on löytynyt tänään

arvoisa herra puhemies

ilahduttavaa on se että tämä näkemys jaetaan salin oikealla ja vasemmalla reunalla valitettavaa on että vasemmistoliiton osalta jäi pikkuisen korkki auki tästä heidän näkemyksestään

kuitenkin kun mediaa on seurannut tämän keskustelun aikana viimeisten kuukausien aikana median puolella asiaa on paljon hypetetty niin puolesta kuin vastaankin ja välillä on saattanut äänestäjille tulla kuva että eduskunnassa ei muuta lainsäädäntöä tehdäkään kuin tätä kyseessä olevaa

se että euroopassa on aktivoitu keskinäisen avunannon lauseke ja ranskan viisas diplomaattinen veto ovat ajaneet nyt siihen että euroopassa ulkoisen turvallisuuden keskustelu käy ja se rakentuu vahvasti eurooppalaisen turvallisuuden näkökulmaan

median suuntaan oikeastaan vielä pieni viesti siitä että muun muassa minut on liitetty tasa arvoisen avioliittolain kannattajaksi tosin minulta kysymättä

mutta tässähän on hyvä tilaisuus kertoa oma kanta

minkätyyppisen uuden näkökulman eurooppalaisen puolustuksen yhteisen vastuun keskinäisen avunannon alueelle tämä tilanne antaa

uskoakseni hyvinkin toisenlaisen kuvan kuin kuva ennen viime marraskuuta

kysyin jo aikaisemmin rahoista millä budjettivarauksella hallitus kansallista kriisinhallintaa jatkossa aikoo suunnitella

toivottavasti tähän saamme vastauksen selonteon käsittelyvaiheessa valiokunnassa ja viimeistään siinä vaiheessa kun asia uudelleen saliin saapuu

on hyvä että hankkeista voidaan valittaa mutta valitusten käsittelyajat ovat usein hyvin pitkiä

arvoisa herra puhemies

minua kumminkin hämmensi tuossa aikaisemmin perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitäneen puolustusvaliokunnan puheenjohtajan jussi niinistön puheenvuoro jossa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja suhtautui varsin nuivasti yhteistyöhön ruotsin kanssa

arvoisa puhemies